liikennevalvontaa ei olla lopettamassa eikä sitä olla vähentämässä ei etelä suomessa ei pohjois suomessa ei lapissa ei harva alueella vaan sitä toimintaa jatketaan aivan nykyisellä tasolla

mielestäni tämä on siinä mielessä askel oikeaan suuntaan vaikka tämä osuu nyt toisaalta aika vaikeaan aikaan koska rahoitus täytyy löytää valtion kassasta tällä hetkellä velkarahoituksena

jos ajatellaan sitä tilannetta missä tällä hetkellä ollaan niin kyllä niin sosialidemokraatit kuin muutkin suuret puolueet ovat saaneet tähän saliin useita paikkoja enemmän kuin se puolueen saama kannatus olisi tuottanut

vuoden ensimmäisinä kuukausina kriisi näyttää alkavan lyödä toden teolla läpi ja tiedossa on ekonomistien mukaan lisää lomautuksia irtisanomisia ja konkursseja

arvoisa herra puhemies

ja juuri sen takia tämä uudistus tehdään jotta meillä olisi resursseja siihen liikennevalvontaan jotta meillä olisi resursseja ja sitä poliisimiesten työvoimaa niihin hälytystehtäviin ja rikostorjuntaan

toisaalta se suhdannepoliittisesti taas osuu siinä mielessä hyvään aikaan että toivon mukaan tällä voidaan tukea niin julkisia työpaikkoja kuin yritysten työllistämistä

nimittäin tämän hallituksen esityksen toteutuessa jos verrataan yksinhuoltajaisiä ja yksinhuoltajaäitejä yksinhuoltajaisät ovat nyt sitten paremmassa tilanteessa näihin yksinhuoltajaäiteihin verrattuna koska heillä on kuukauden pitempi vanhempainloma kuin yksinhuoltajaäideillä

jonkin aikaa yritykset pyörivät vanhojen tilausten voimin mutta kun uusia ei tule iskee rahapula ja vienti on jo lähtenyt heikkenemään

mutta siitä kyllä tässä vastalauseessani hallitusta moitin että nämä kansaneläkemaksun poiston kompensaatioesitykset jäävät varsin hämäriksi

kyllä ajattelen että tuo sosialidemokraattien venkoilu kuulostaa lähinnä demokratian vastustamiselta edustaja on heinäluoman kaikkien ministerien koommin tiedustelee luomu on

mielestäni hallituksen tavoite sisäisen turvallisuuden takaamiseksi näkyi siinä että me teimme todellakin tasokorotuspäätöksen poliisin määrärahoihin viime keväänä kun lähes kaikkialta muualta leikattiin

minä myös kannatan edustaja tanuksen tekemää ehdotusta ja samalla kiitän tähän mietintöön liitetystä vastalauseesta edustajia tanus ja keränen

globaali rahoituskriisi on jo syksyn aikana näkynyt odotettua aiemmin kotimaisessa reaalitaloudessa

mielestäni siis vanhempainvapaan pidentäminen on hieno asia ja isyyden korostaminen on tärkeää mutta kyllä niissä tilanteissa joissa isää ei ole tai jos äiti on yksinhuoltaja tai jos äiti on valinnut kotiäidin uran mielestäni tuon vanhempainvapaan tulisi olla yhtä pitkä kuin niissä tilanteissa joissa isä pystyy osallistumaan tähän vauvanhoitoon

täällä hallituksen esityksen perusteluissa kyllä todetaan siis ensinnäkin se että nyt tämä rahoitetaan valtion lainanottoa lisäämällä mutta sen jälkeen on sovittu että rahoitus hoidetaan korottamalla sähkön polttoöljyn kivihiilen ja maakaasun valmisteveroa

tähän vastalauseeseen on erittäin taitavasti koottu keskeiset perustelut sille miksi tätä kansalaisaloitetta todellakin tulisi viedä eteenpäin

pidän itse myös tärkeänä instrumenttina tätä takaisinottosopimusmenettelyä ja mielestäni sen käyttämistä tulisi myös tehostaa eli aktiivisesti näitä sopimuksia neuvotella

erityisen hälyttäviä tiedot ovat rakennusalalta

korostan vielä sitä että monikkoperheissä on pidetty erityisen tärkeänä sitä että kaksosten tai kolmosten synnyttyä isällä olisi mahdollisuus yhdessä äidin kanssa olla ihan näitä pieniä vauvoja hoitamassa ja sopeutumassa tuohon monikkoperheen arkeen

pidän todella raakana ja ajattelemattomana monia nuoria lääkärin tai kätilön ammatista haaveilevia kohtaan että tässä kohden perustellaan tätä valiokunnan enemmistön kantaa sillä että tässähän on kysymys ammatinvalinnasta että tämä on ammatinvalintakysymys

tällä hetkellä suomella on voimassa olevat kahdenväliset takaisinottosopimukset viron latvian liettuan bulgarian romanian ja sveitsin kanssa

arvoisa rouva puhemies

mielestäni se on meidän kaikkien yhteinen vastuullinen tavoite että me kevennämme hallintoa kevennämme rakenteita jotta me voimme turvata sen varsinaisen poliisitoiminnan

harmaan talouden torjunnan kannalta tämä lakiesitys ja nämä lainmuutokset ovat tarpeellisia ja myös odotettuja

nyt käsiteltävänä olevassa esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki todistajansuojeluohjelmasta

kun ottaa huomioon miten vakavia aikoja elämme ihmettelen että valiokunnan mietinnön yleisperustelujen ainoa ponsi keskittyy talouden kannalta täysin marginaalisiin asioihin

nämä ovat vanhastaan olleet ja nyt kun on kysymyksessä maat jotka ovat euroopan unionin jäseniä eivät edes olisi sillä tavalla tarpeellisia tai välttämättömiä

ja sitä hallintoa ei olla paisuttamassa tämän valtakunnallisen liikennevalvontaohjaustoiminnon kautta vaan se tarkoittaa sitä että sieltä poliisihallituksesta käsin jatkossa huolehditaan niistä valtakunnallisista tavoitteista joita eduskunta sitten seuraa

mutta näitä esityksiä meillä ei ole käytettävissä toisaalta ei myöskään minkäänlaista selvitystä siitä millä tavalla nämä käyttöön otettavat veronkorotukset vaikuttavat eri väestöryhmiin heidän sosiaaliseen ja taloudelliseen asemaansa eikä myöskään millä tavalla vaikutukset kohdentuisivat erilaisiin yrityksiin eli tuleeko tämä kompensaatio nyt jakautumaan oikeudenmukaisella tavalla esimerkiksi suhteutettuna siihen mikä on ollut kansaneläkemaksun vaikutus erilaisiin yrityksiin

myös lakivaliokunta ja perustuslakivaliokunta ovat huolellisesti tämän esityksen käsitelleet

ponnella yleensä painotetaan niitä asioita joihin erityisesti halutaan kiinnittää huomiota

ollaanko täällä salissa todellakin sitä mieltä että sellaisin arvoin jotka ovat esimerkiksi edustaja tanuksella tai minulla ei pitäisi lainkaan lähteä opiskelemaan lääkäriksi tai gynekologiksi että tässä ammattiryhmässä ei olisi lainkaan niitä ihmisiä jotka ajattelevat että arvokas ihmiselämä alkaa jo hedelmöittymisestä

tässä laissa säädettäisiin todistajien ja muiden vakavassa hengen ja terveyden vaarassa olevien henkilöiden suojelemisesta

samoin vielä vanhaan pohjoismaiseen passintarkastussopimukseenkin liittyvät nämä takaisinottosopimukset

me olemme hallituksen sisällä sopineet siitä että tuo henkilötyövuositavoite koko kehyskaudella pidetään

tämän vuoksi olen tähän vastalauseeseen liittänyt myös lausumaehdotuksen jossa edellytetään että hallitus valmistelisi esityksen jossa monikkolasten isän oikeus isyysvapaaseen määräytyisi kustakin perheeseen kerralla syntyvästä lapsesta samoin edellytyksin kuin yksittäin syntyneestä lapsesta

ehdotettava laki olisi merkittävä sekä yksilön perusoikeuksien että laajemmin rikosoikeudellisen vastuun toteutumisen ja rikollisuuden torjunnan näkökulmasta

pääsääntö on todellakin se että euroopan unioni neuvottelee näitä sopimuksia kolmansien maiden kanssa mutta jos niitä ei saada syntymään niin silloin mielestäni tulee kyllä olla aktiivinen näitten sopimusten neuvottelemisessa niin kuin oltiin tässä kosovon tapauksessa yleiskeskustelua väsähti eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä mietin mukaisena että lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päivän ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväystyksen kolmessa

on sovittu aivan yksityiskohtainen henkilötyövuosimäärä ja minä uskon että tuskin yksikään puolue täällä eduskunnassa sitä vastustaa

kyllä nämä varmasti ovat alan harrastajille tärkeitä asioita ja valiokunnankin on ikävä aina näitä korjauksia tehdä vuosi vuodelta uudestaan mutta tässä vakavassa tilanteessa olisi odottanut valiokunnalta painopistettä yritysten työllisyyden ja talouden vahvistamiseksi

lailla vakiinnutettaisiin todistajansuojeluohjelma poliisin tehtäviin kuuluvaksi kokonaisuudeksi luotaisiin toiminnalle laintasoiset yleiset raamit ja mahdollistettaisiin täysimääräisen todistajansuojeluohjelman toteuttaminen myös suomessa kansainvälisten esimerkkien mukaisesti

mutta haluan tässä yhteydessä muistuttaa että jotta tätäkin hyvää lakia ja tätä lainsäädäntöä voidaan sitten käyttää niin meillä tulee olla riittävät viranomaisresurssit ihan koko viranomaisketjuun lähtien sieltä verohallinnosta poliisiin syyttäjään ja oikeuslaitokseen

ollaanko sitä mieltä että tämä ryhmä halutaan ikään kuin siivota kokonaan pois lääkärien ja hoitajien ammattikunnasta

mielestäni tässä on kysymys myös potilaan oikeuksista joissakin tilanteissa valita esimerkiksi sellainen gynekologi jolla on samanlainen arvomaailma jotta voi keskustella joistakin herkistä kysymyksistä

tämän vuoksi tulen toisessa käsittelyssä esittämään pontta jossa esitetään että hallitus antaisi pikaisesti eduskunnalle selvityksen kuinka kansaneläkkeiden rahoitus turvataan sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla työnantajan kansaneläkemaksun poistamisen jälkeen

eurooppa neuvosto linjasi viime viikolla finanssikriisin laukaisemiseen tähtääviä toimenpiteitä

todistajansuojeluohjelma voi olla joissain tapauksissa ainoa keino varmistaa että kuultava ei pelon vuoksi kieltäydy todistamasta tai altista todistamisen vuoksi itseään tai läheistään vakavan hengen tai terveyden vaaraan

tämä on kyllä yksi suuri huolenaihe jos talousrikollisuutta halutaan torjua ja käyttää sitä lainsäädäntöä mikä meillä siihen on käytettävissä niin viranomaisia meillä täytyy vain olla riittävästi sitä työtä tekemään

sitten täällä kysyttiin vielä näistä harva alueista ja tästä poliisin palveluverkostosta

eli siinä mielessä pidän erittäin tärkeänä sitä että jos meillä suomalaisessa yhteiskunnassa on erilaisia arvoja niin kuin täällä on tuotu esiin ajatellaan eri tavoin ihmisen elämän arvosta niin myös ne arvot näkyisivät tässä ammattikunnassa jossa sitä elämää halutaan suojella ihan alusta lähtien

kristillisdemokraatit eivät yhdy sosialidemokraattien ja vasemmistoliiton huutokauppaan siitä kuka eniten tarjoaa veronmaksajien piikkiin otettavia velkarahoja laman torjuntaan

sitäkään ei olla karsimassa eli tämä poliisiasemien verkosto säilyy voi sanoa aivan yhtä tätä vihdin poikkeusta lukuun ottamatta

todistajansuojeluohjelma edesauttaisi siten myös oikeudenkäynnissä tarvittavan näytön saatavuutta mikä puolestaan edistäisi asian selvittämistä ja tuomioiden aineellisesti oikeaa lopputulosta

haluan vielä todeta sen että kyllä kansaneläkkeiden ja perusturvan tulevaisuus on siinä mielessä turvattu että toki se riippuu lainsäädännöstä siitä minkälaisia lakeja täällä säädetään

ja aivan erityisen huolellisesti halusin alusta lähtien varjella sen että harva alueelta pohjois ja itä suomesta ei olla tätä poliisiasemien ja poliisin palvelupisteiden määrää vähentämässä

todistajansuojeluohjelma olisi myös perusoikeudellisesti tarkasteltuna merkittävä laki

olemme jo esittäneet ja edelleen esitämme että hallitus asettaisi viisaiden miesten ja naisten neuvonantajaryhmän valmistelemaan tarvittavia toimenpiteitä syvenevän kriisin ratkaisemiseksi

kyllä huomattava osa lääkäreistä samoin kuin hoitajista kipuilee aborttikäytännön ja omien eettisten periaatteiden ristiriidassa

jos emme luota siihen että eduskunnan säätämät lait turvaavat perusturvan ja kansaneläkkeet niin sitten epäluottamuksemme kohdistuu meihin itseemme

päinvastoin noin kolmisenkymmentä poliisin palvelupistettä ollaan muuttamassa poliisiasema nimikkeeksi joka kuvaa paremmin sitä toimintaa jota näistä palvelupisteistä jatkossakin halutaan antaa eli poliisin täyden palvelun toimintaa

kyse on myös julkiselle vallalle asetetusta velvollisuudesta suojella uhattua henkilöä mikä voi joissakin tapauksissa tarkoittaa myös tämän todistajansuojeluohjelman aloittamista

itse saan jatkuvasti viestejä tällaisilta henkilöiltä tai kun käyn tilaisuuksissa puhumassa niin minun kanssani tulee keskustelemaan niitä kätilöitä tai kätilöiksi opiskelevia tai lääkäriksi opiskelevia joille tämä on kipeä omantunnonkysymys

mutta omalla kohdallani suurempi huoli on nimenomaan siinä millä tavalla tämä syntyvä erittäin suuri aukko korvataan ja kompensoidaan

ja on totta että tämä nostaa pintaan erilaisten ihmiskäsitysten ja arvojen ristiriidat kuten sen kysymyksen mistä elämä alkaa miten ihmisarvo suhteutuu elämän muihin arvoihin

toivon että me kaikki hallitus ja oppositiopuolueet yhdessä etsisimme kansallista yhtenäisyyttä tämän suuren haasteemme edessä ja edelleen kyllä haluan luottaa siihen että tämän syksyn aikana tuo yhteinen sävel myös löytyy

on ikävää tehdä päätöksiä tietämättä sitä toista puolta eli joudumme tekemään päätöksen nyt niin että emme tiedä mikä on se kompensaatiokeino jolla tämä paikataan

edustaja kulmuni totesi täällä puheessaan että on ollut onni ettei taisteluosastoille ole tähän asti ollut käyttöä

silti hallitus ei luovu aiemmista suunnitelmistaan palkkaveronkevennyksiin

tuloveronkevennyksistä kiinni pitäminen tässä tilanteessa on karhunpalvelus tuleville sukupolville jotka joutuvat vastaamaan niistä veloista jokaisesta miljoonasta eurosta joiden turvin veroja nyt kevennetään

haluan senkin todeta tässä että jos biologisesti ajattelemme niin kyllä biologisesti ihmisyksilön elämä alkaa hedelmöityksestä

todistajansuojeluohjelmaan turvauduttaisiin ainoastaan viimekätisenä keinona tilanteessa missä mitkään muut keinot eivät olisi riittäviä henkilön suojaamiseksi häntä uhkaavalta hengen ja terveyden vaaralta

nythän täällä on jokainen laulanut omia laulujaan

käyttöä taisteluosastokonseptille olisi kyllä ollut mutta niihin tarpeisiin ei ole kyetty vastaamaan lähinnä tämän päätöksentekojärjestelmän vaatimusten vuoksi

te pääministeri kiviniemi totesitte että olette tarjonnut oppositiolle yhteistyön kättä talouden tasapainottamiseksi mutta että oppositio olisi tämän tarjouksen torjunut

edustaja haglund tuossa ryhmäpuheessaan teki teille pääministeri sipilä tärkeän kysymyksen liittyen maahanmuuttoon

keskustelun pohjalta käy ilmi että puolueet hyvin laajalti ehkä kokoomusta ja rkptä lukuun ottamatta olisivat valmiit varsin tiukkoihin rajauksiin ja kattoihinkin

minäkin annan kiitoksen suomen ulkopoliittiselle johdolle tämän kriisin hoitamisessa samoin tässä etyjin puheenjohtajuuden roolissa enkä yhdy niihin äänenpainoihin ja siihen arvosteluun mitä aivan tuolta äärimmäisestä vasemmistosta on tänään tullut

syntymättömän lapsen ihmisalkion elintoiminnot ovat jo hämmästyttävän varhaisessa vaiheessa kehittyneitä

veronkevennysten dynaaminen elvyttävä vaikutus on arviolta neljännes parhaimmillaan ehkä kolmannes veronkevennysten määrästä

olen aika hämmästynyt tästä kommentista sillä en minä ainakaan ole saanut minkäänlaista kutsua tällaiseen neuvotteluun ja toivonkin sitä nyt pääministeri kiviniemi koska näen erittäin tärkeänä että kaikki puolueet kaikki eduskuntapuolueet sitoutuvat sellaiseen tasapainottamissuunnitelmaan joka ulottuu kahdelle vaalikaudelle että kertoisitte vaikka täällä nyt päivämäärän jolloin kutsutte oppositioryhmät myös koolle tätä yhteistä suunnitelmaa toteuttamaan

te olette itse todennut että maahanmuutto on tällä hetkellä talouttakin suurempi ongelma ja haaste meille

selonteossahan kyllä ansiokkaasti pohditaan näitä erilaisia syitä siihen miksi taisteluosastoja ei ole pystytty käyttämään

lääkärit esimerkiksi tietävät sen että ensimmäiset merkit kehittyvästä keskushermostosta nähdään jo alkion kolmannen elinviikon alussa viikon kuluttua siitä sydän alkaa sykkimään kahdeksannella viikolla on voitu rekisteröidä jo eeg eli aivosähkökäyrä kauan ennen näitä aborttirajoja

hämmästyin kyllä että kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa ehdotettiin jopa yksityishenkilöille ja yrityksille verovähennysoikeutta vaalituesta

keskusrikospoliisilla on jo nykyisten tehtävien kautta todistajansuojeluohjelman toteuttamisessa tarvittavaa asiantuntemusta mistä syystä on perusteltua että ohjelman toteuttaminen osoitettaisiin laissa juuri keskusrikospoliisin tehtäväksi

todellakin tuo turvapaikanhakijoiden räjähdysmäinen kasvu merkitsee paitsi kasvavia vastaanottomenoja myös sitten suurta haastetta kotouttamiselle ja työllistämiselle

den kristdemokratiska riksdagsgruppen gratulerar statsminister juha sipilä och hans regering för att de lyckades avsluta regeringsförhandlingarna i tid

jos kuluttajat pelkäävät työpaikkansa ja palkkansa puolesta veronkevennykset eivät virtaa kulutukseen vaan menevät säästöön

ensinnäkin yhtenäisen poliittisen tahdon puute johon liittyy yksimielisyysvaatimus ja myös se että pelkästään yhtenäisen tilannekuvan saaminen on vaikeaa toiseksi nämä taakanjakokysymykset ja kolmanneksi kysymys valmiusvuorossa olevan taisteluosaston sopivuudesta ajankohtaiseen kriisinhallintatehtävään

minusta on myös hyvä että käymme avointa keskustelua myös suomen ulko ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta eikä sitä pidä mielestäni hillitä

ja tottahan tällaiset tiedot jotka lääkärillä on tai kätilöllä on herättävät sen kysymyksen onko tässä nyt kyseessä ihmiselämän lopettaminen jos raskaudenkeskeytys tehdään